zyskowiczissa olisi sen verran miestä että hän pyytäisi julkisesti anteeksi ministeri hyssälältä ja toteaisi että ministeri hyssälä on puheensa mittainen ministeri

ja sen verran lisään ed

kokemuksen perusteella voin todeta että koskaan tällaista lakia ei olisi saatu aikaan sosialidemokraattien kanssa kuin saatiin kokoomuksen kanssa yhteisessä hallituksessa

arvoisa puhemies

totta kai jokaisessa kokeilussa on aina omat puutteensa mutta niin myönteisiä kysymyksiä on tullut ilmi että olisi ollut kaikin tavoin perusteltua tietysti ainakin niiden mielestä jotka ovat siihen tutustuneet ja tuntevat sen tarkemmin säätää se pysyväksi järjestelmäksi

valitettavasti kuitenkin monipuoluehallituksessa tällaista poliittista yksimielisyyttä ei ole löytynyt koska kansallisen kokoomuksen taholta on ilmeisesti poliittisista tarkoitusperistä lähtien katsottu että kokeilua ei tule säätää pysyväksi ja että sen pitää pitää kaikki ovet auki tulevaisuuteenkin

mutta hyvä näinkin että kainuussa tulee varmuus siitä että tämä kokeilu tulee jatkumaan myöskin seuraavana vaalikautena

mielestäni kainuulaisten kannalta on onnetonta että se jatkuu edelleen kokeiluna eikä varmuutta tulevaisuuden suunnasta ja kehittämistoimista ole saatu

mutta kiitoksia ministerille siitä että kuitenkin riittävän ajoissa tämä jatkokokeilu on saatu tänne eduskuntaan että tiedetään varautua sitten eteenpäin

jäteverolaki sinänsä kokonaisuutena on erittäin hyvä ja se myöskin omalta osaltaan tukee kierrätystä varsinkin kun siinä muutettiin myöskin lasia koskeva veroton ehdotus verolliseksi mitä varten suomessa oli investoitu myöskin jätelasin käsittelytehtaaseen

oli erittäin merkittävää että valiokunnassa saatiin aikaan ratkaisu että se tulee verolliseksi mikä mahdollistaa sen että tuo uusi rakennettu tehdas saa lasiraaka ainetta

toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota on se joka koskee vaikeasti pilaantuneita maa alueita

kun ne ovat verottomia se johtaa siihen että näitä maa alueita ei puhdisteta vaikka meillä on suomessa elinkeinotoimintaa joka pystyy ja on mahdollista puhdistaa nämä maa aineet ja käyttää sitten uudelleen

kilpailuvirastokin on tähän kiinnittänyt huomiota ja todennut että se voi aiheuttaa kilpailuneutraliteettiongelmia

ennen kaikkea toivon että valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä selvittäisivät olisiko mahdollista saada vaikeasti pilaantuneet maa ainekset verolle ja tällä tavalla saada nekin puhdistettua koska se nykyisin käytössä olevin menetelmin on täysin mahdollista

eduskunta on suomen tärkein ja korkein instituutio ja sitä pitää myöskin kohdella sen edellyttämällä arvokkuudella

eduskunnalla on ollut ja täytyy olla tulevaisuudessakin riittävät voimavarat jotta se voi suoriutua siitä arvokkaasta tehtävästä joka sille on annettu

mutta päivänselvää on tietysti se että jokaisen organisaation tulee suorittaa tehtävänsä järkevästi ja taloudellisesti sille annettujen voimavarojen puitteissa

muissa yleiskeskustelu on

ydinvoiman vastustajat ovat masinoineet monenlaisia kampanjoita

lähes poikkeuksetta niissä on vaadittu ydinvoiman kannattajilta rehellisyyttä heidän väittämiensä suhteen ikään kuin totuus olisi vain heidän hallussaan

sanotaanhan että siellä missä kaikki ajattelevat samalla tavalla kukaan ei ajattele kovin paljon

perusteettomien syytösten varjon lisäksi ei tunnu uskottavalta että aina kun ryhdytään rakentamaan jotakin rakennuspaikka on luontoarvoiltaan ainutkertainen maailmassa

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee kilpailukykyistä lisäenergiaa samanaikaisesti kun olemme sitoutuneet euroopan unionissa päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian tavoitteeseen

se tukee myös koko maan tasapuolista alueellista kehitystä niin ydinenergian kuin erityisesti uusiutuvien energiamuotojen osalta

eihän muillakaan yhtiöillä ole ollut silloin kun ne ovat anoneet lupiansa vaan vasta vuosikymmeniä sen jälkeen ne ovat tehneet omat ehdotuksensa

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää kasvua ja teollisten työpaikkojen säilymistä suomessa

turvaamalla riittävästi kilpailukykyistä energiaa on se mahdollista

esimerkiksi outokumpu oyn tornion tehtaille se on elämän ja kuoleman kysymys sillä kromituotannossa energian osuus on yli kolmannes kaikista kustannuksista

niinpä outokumpu vahvistikin välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen toteuttavansa kromituotannon kaksinkertaistamisen

se turvaa lisää työpaikkoja myös terästeollisuudessa

olen varma että tornion teräskourat ihmettelevät vasemmistoliiton ei linjaa uusille työpaikoille

eihän arhinmäen politiikassa ole työllisyyden kannalta päätä eikä häntää

arvoisa puhemies

kokonaisuutena haluan todeta että kannatan hallituksen esitystä ja toivon että fennovoiman laitos sijoitettaisiin lapin läänin simon kuntaan

arvoisa puhemies

jääskeläisen viimeinen puheenvuoro kuvaa hyvin tätä koko keskustelua jossa logiikka heittää aikamoista häränpyllyä

ensin ed

aivan oikein tähän asti mutta on vaikea käsittää että kaikissa seuraavissa lauseissa hän vaati kunnille lisää menoja

vähän saman tyyppistähän tämä koko budjettikeskustelu on tietysti ollut mutta minusta populismillakin joku raja pitäisi sentään olla

eihän tällaisella politiikalla saada aikaan kuin katastrofi jos joku pääsisi sitä toteuttamaan

olen itse ollut tekemässä useita alueellistamispäätöksiä

tiedän että ne eivät ole helppoja enempää päätöksentekijälle kuin tietysti niille virastoille tai yksiköille ja ennen kaikkea henkilöstölle jotka ovat tämän alueellistamispäätöksen kohteina

ymmärrän hyvin ed

laakson kamppailun tämän puolesta koska hän on asiaan sellaisessa henkilökohtaisessa suhteessa että jos normaali hallintokäsittely olisi mikä meillä eduskunnassa ei ole niin hän olisi jäävi tässä asiassa

södermania jota pidän ja kunnioitan suurena laintuntijana että hän yhtäkkiä ryhtyy väittämään että tämä laki on vastoin kansalaisen oikeutta valita asuinpaikkansa tai työpaikkansa

meillä tässä maassa valtion toimesta yksityisten firmojen toimesta siirretään jatkuvasti yksiköitä paikasta toiseen eikä niiltä henkilöiltä kysytä haluatteko te siirtyä vai ei

mutta se on kummallista tämä moraalikin josta tässä niin kovasti on puhuttu että se moraali astuu kuvioon silloin kun päätös koskee helsinkiä tai pääkaupunkiseutua

siitä ei keskustella ollenkaan jos jostakin muusta kunnasta yksikkö siirretään kaupunkikeskuksiin ja sanotaan henkilöstölle että siirtykää mukana tai teille tarjotaan mahdollisuus

tässä on erinomaisen hyvää työnantajapolitiikkaa se että kaikille turvataan oikeus jatkaa valtion palveluksessa eikä ketään pakoteta siirtymään työn perässä uudelle paikkakunnalle

pidän suurena hurskasteluna ja moralisoimisena hyvin yksipuoleisesti niitä puheenvuoroja joita täällä on pidetty

arvoisa puhemies

kiljuselle haluan todeta että olen tarkoin perehtynyt väyläviraston ja turvallisuusviraston alueellistamiseen ja työryhmä esittää että k aikkein taloudellisin järkevin ja oikein ratkaisu olisi pysyttää virastot kokonaisuudessaan helsingissä mutta jos on pakko alueellistaa niin alueellistetaan sitten lappeenrantaan ja rovaniemelle

elikkä aivan samalla tavalla kuin te vetoatte asiantuntijalausuntoihin jos vedottaisiin siinä niin lappeenrantaan ei tulisi yhtään työpaikkaa

kuitenkin tästä asiantuntijatyöryhmän ensisijaisesta esityksestä huolimatta olen sitä mieltä että väylävirastoa pitää alueellistaa lappeenrantaan ja turvallisuusvirastoa rovaniemelle

asko seljavaaran ehdotukseen siitä että pitäisi muutoin alueellisesti kehittää ja siitä voitaisiin olla yksimielisiä eikä riideltäisi minulla on kyllä vahvat kokemukset siitä että sitten kun sitä muuta alueellista kehittämistä lähdetään tekemään kyllä täällä pääkaupunkiseudulla keksitään tuhat ja satayksi syytä miksi näin ei voida menetellä miten rahaa heitetään hukkaan ja niin edelleen

ymmärrän hyvin ja tiedän että totta kai siinä hiljainen tieto jää siirtymättä toimintakin kärsii varmasti alkuvaiheessa mutta ajan myötä uskon siellä kuopiossa tulee toimimaan yhtä pätevä virasto

ja jos kansainvälisiä esimerkkejä ottaa esimerkiksi ruotsissa on alueellistettu valtavasti enemmän kokonaisia virastoja ja yksiköitä eikä siellä työntekijöillä ole mitään työsuhdeturvaa